edustaja lindström minulla on teille hyviä uutisia kun te kannoitte huolta että eu jotenkin nyt asettaa yksipuolisesti päästötavoitteita niin kaikki maailman suurimmat päästöjen tuottajat yhdellä poikkeuksella ovat asettaneet päästötavoitteita ja se yksi poikkeus on saudi arabia

toinen esimerkki voi olla se että kaikissa suomen kahdenvälisen kehitysyhteistyön kohdemaissa afrikassa homoseksuaalisuus on kriminalisoitu kielletty lailla

edustaja kiuru esitti myös hieman askarruttavan analogian siitä että eihän suomessa tarjota ilmaisia terveyspalveluitakaan ulkomaalaisille ihmisille

edustaja niikko käykö siis perussuomalaisille se että valtio käyttää yhtä paljon rahaa kehitysyhteistyöhön kuin tähänkin asti mutta se sama raha kanavoidaankin kansalaisjärjestöjen kautta

suomessa valtaosa teollisuudesta ja hyvä niin toimii yksityisellä sektorilla ja kun puhutaan teollisuusstrategiasta kannattaa huomio kohdentaa siihen miten valtio voi parantaa yksityisellä sektorilla toimivien yritysten edellytyksiä

itseäni jäi vähän askarruttamaan mikä asia kiinnostaa perussuomalaisen puolueen puheenjohtajaa edustaja soinia mutta sitähän me emme tänään saakaan tässä salissa valitettavasti kuulla

sopisiko teille tällainen malli

analogia ontuu ehkä siinä kohtaa että jos ihminen tulee leikkaukseen suomeen kuinka moni näistä leikkauksen läpikäyneistä jää suomalaiseen yhteiskuntaan työskentelemään ja maksamaan veroja

arvoisa puhemies

viestintäpolitiikkaan vaikutetaan budjettia enemmän lainsäädännöllä ja tänään on uutisoitu että teleoperaattorit halutaan vastuuseen vihapuheista

kiina on asettamassa sitovia velvoitteita kivihiilen kulutuksen kasvun pysäyttämiselle

turun sanomien mukaan poliisi ja valtakunnansyyttäjänvirasto aikovat esittää että operaattorit asetetaan samalle viivalle kirjoittajan ja tekstin julkaisijan kanssa kun pohditaan kuka on syyllistynyt rikokseen rasistisen aineiston esillä pitämisestä

yksi hyvä ajatus oli kaivosveron käyttöönotto

mielestäni sitä kannattaa vakavasti harkita myös suomessa

sillä tulee olemaan suuri merkitys kasvanee työllisyyden kannalta toisaalta menestyäksemme globaalissa taloudessa meidän on vahvistettava muitakin lupaaviatoimialoja

kuten biotekniikka ja taloutta kaivosteollisuuttaklinikalla ja matkailuteollisu

kysyisin ministeri urpilaiselta

onko valtiovarainministeriössä jo pohdittu onko jotain tehtävissä täällä rakenteellisten uudistusten polulla enemmän jotta vältyttäisiin kivuliailta menoleikkauksilta tai veronkorotuksilta

erityisesti biotalouden osalta suomella on hyvät mahdollisuudet kehittää maailman

ministeri arhinmäkihän esitti että hyvitysmaksu olisi laajennettu myös muun muassa kännyköihin ja tietokoneisiin hyvin laajalla tavalla

se saatiin onneksi torpattua mutta voitteko ministeri kiuru ottaa kantaa siihen pitääkö hyvitysmaksu korvata tavalla joka ei uhkaa tietoyhteiskuntakehitystä eikä jarruta näiden välttämättömien laitteiden yleistymistä

on l

demokratiassa kun käydään yhteiskunnallista keskustelua niin yleensä kai lähtökohtana on se että mielipiteiden tueksi pyritään esittelemään perusteluita ja sitten keskustelussa näitä perusteluita testataan ja katsotaan mikä on vankin

mikä tarkalleen ottaen on se haitta oikeusvaltiossa ja vapaassa yhteiskunnassa jos sukupuolensa korjannutta ihmistä ei valtio velvoita lisääntymiskyvyttömyyteen

ja jos vastaus on se että se ei haittaa mitenkään kenenkään muun suomalaisen elämää niin miten valtio voi vaatia vapaassa maassa toiselta ihmiseltä lisääntymiskyvyttömyyttä

arvoisa puhemies

toinen syy on se että kotimaisella kielellä julkaistuja kirjoja ei saa maailman suurimmasta ja myös suomalaisten ahkerasti käyttämästä verkkokirjakaupasta

tässä taas syynä on se että tällä mainitulla verkkokirjakaupalla ei ole mahdollisuuksia ennakkotarkastaa suomeksi ja ruotsiksi julkaistuja kirjoja

arvoisa puhemies

tiedän että on vain rajallisessa määrin viestintäministerin käsissä päättää sähköistä julkaisemista koskevien esteiden raivaamisesta mutta kannustan teitä käyttämään sitä valtaa mikä teillä on edistämään kotimaista kirjallisuutta ja sen saatavuutta myös sähköisessä muodossa

toisin kuin sosialidemokraattien ja vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoroissa väitettiin hallituksen viime syksynä hyväksymä ilmasto ja energiastrategia ja nyt hyväksytty tulevaisuusselonteko tukevat ja täydentävät toisiaan

en tiedä mitä tutkimusta turun yliopiston fysiikan ja tähtitieteen laitoksella on tehty mutta sen tiedän ettei ainakaan ilmastotieteen tutkimusta koska sitä ei kyseisellä laitoksella harrasteta

mitä ilmastotutkijat ilmastonmuutoksesta sanovat voitte kysyä keneltä tahansa ilmastotutkijalta suomessa tai muualla kaikkien viesti on täysin yksimielinen

useissa puheenvuoroissa myös väitettiin että hallituksen käytännön politiikka ei ihan riitä ja varmaan voidaan sanoa se tässä ääneen että paljon pitää vielä tehdä ja paljon tekemistä riittää

mutta hallitus on myös jo tehnyt hyvin paljon niin kuin pääministeri hyvin vastauspuheenvuorossaan toi esille

lista toimenpiteistä on pitkä

syöttötariffeja kaavaillaan ensi vuodeksi energiatehokkuustoimikunnan ehdotukset on tarkoitus panna toimeenpanoon kiinteistöveron porrastus on harkittavana ja monia muita toimenpiteitä ehditään vielä tällä hallituskaudella tehdä

se on melkoinen siirtymäaika

on tavallaan sääli että käytämme tätä yhteistä aikaa sen vuosikymmenien takaisen keskustelun käymiseen onko ilmastonmuutos totta vai ei kun voisimme käyttää sen pohtimiseen miten suomi pärjää tässä haastavassa tilanteessa kun päästöjä pitää vähentää ja samalla kuitenkin taloudesta pitää pitää huolta

nyt kun ministeri räsänen saapui saliin kiitos ja tervetuloa käyttäisin tilaisuutta hyväkseni ja kysyisin häneltä muutamasta asiasta

voitteko vielä avata minkä takia te päädyitte tähän ratkaisuun

jos käy niin että nyt eduskunnassa vireillä oleva lakialoite rahankeräyslain isommasta remontista saa merkittävää kannatusta onko teillä valmiuksia viedä tätä uudistusta ministeriössä ripeällä aikataululla vielä tällä hallituskaudella eteenpäin

toiseksi kun olette julkisuudessa viitannut siiten että tämänkaltainen isompi remontti rahankeräyslakiin olisi hallitusohjelmatasoinen muutos eikö kuitenkin ole niin että jos hallituskauden kuluessa hallituspuolueet ovat jostain asiasta yksimielisiä niin silloin voidaan tehdä isompiakin uudistuksia myös ohi hallitusohjelman

edustaja heikkilä on päätynyt sille kannalle että hän jättäisi leikkauksen tekemättä koska jostain on löytynyt yksi asiantuntija joka on siitä eri mieltä

arvoisa puhemies

siihen voi vastata vaikka niin että sillä perusteella että kustannukset suomalaisille veronmaksajille jäävät vähäisiksi mutta hyöty suomen yhteiskunnalle voi olla hyvinkin merkittävä

nyt jos joku tulisi tämän toteutuneen energiankulutuksen perusteella määrittämään asunnolleni energialuokkaa niin kylläpä saisi hyviä lukuja mutta ei se todellista kulutusta kuvaisi

arvoisa puhemies

minut on hoidettu suomalaisissa neuvoloissa kasvatettu suomalaisessa peruskoulussa olen käynyt suomalaisten terveyskeskusten asiakkaana ja siitä on maksettu aika paljon verovaroja

mutta arvoisa puhemies kysyisin ministeri viitaselta kun totesitte että energiamuotokertoimet ovat direktiivin velvoittamia

se on tärkeä ja tarpeellinen lisäys

ministeri te kerroitte että ministeriössänne työryhmä on pohdiskellut rikosuhrimaksua ja valmistelu alkaa ensi vuoden alussa

siellä tuodaan kyllä esiin että tässä energialuokituksessa pitää ottaa huomioon muun muassa energianlähde mutta sitä että juuri kertoimien keinolla se hoidetaan en täältä direktiivistä löytänyt

yhden korkeakoulututkinnon hinnalla voi kouluttaa satoja pieniä tyttöjä ja lapsia köyhissä kehitysmaissa ja sillä ne lapset oppivat siellä myöhemmin kalastamaan

onko teillä ministeri mahdollisuus istuutua alas valtiovarainministeri urpilaisen kanssa ja huolehtia siitä että ainakaan valtiovarainministeriön jarrutukseen tämä tärkeä ja tarpeellinen uudistus ei aikanaan tyssää

arvoisa puhemies

olen samaa mieltä pehmeiden keinojen lisäämisen tarpeellisuudesta

samoin on tarpeetta asetettu vastakkain tilanne jossa vanhempi ei suostu tapaamaan omaa lastaan sen kanssa että on vanhempia jotka haluavat tavata lapsiaan mutta eivät niin saa tehdä

yksi kaksi pesti kesti

arvoisa puhemies

molemmat ovat ongelmia mutta se että jotkut vanhemmat eivät suostu tapaamaan lapsiaan ei voi olla peruste olla puuttumatta tähän nimenomaiseen ongelmaan siihen että moni vanhempi haluaisi olla läsnä oman lapsensa elämässä mutta ei sitä pysty nykyään tekemään

siinä mikä vaikuttaa asumisen kustannuksiin yhtenä tekijänä on energian hinta ja kun tiedämme että energian hinta on pikemminkin todennäköisesti nousemaan kuin laskemaan päin niin energiatehokkuuden parantaminen kodeissa on yksi tapa leikata asumisen kustannuksia

energiatodistuksen avulla on tarkoitus antaa asunnon omistajalle tai asukkaalle keinoja tai erityisesti omistajalle keinoja parantaa rakennuksen energiatehokkuutta